mitä sitten tulee näiden lautamiesten rooliin tuomioistuimessa niin olen usein pohtinut sitä että lautamiesten valinnat tapahtuvat poliittisin perustein

arvoisa herra puheenjohtaja

venäjän hallitsija myönsi meille paikan kansakuntana kansakuntien joukossa ja neuvosto venäjän hallitsija tunnusti suomen itsenäisyyden

täällä eduskunnassa moneen kertaan puhuttiin siitä kuinka ollaan sammuttamassa tulipaloja

nyt kun todella poiketaan siitä periaatteesta että tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset ovat vähennyskelpoisia ja todetaan tässä mietinnössäkin että menettely on erittäin työläs ja hallinnollisesti raskas kun se edellyttää jopa vähintään yhden tunnin seurantaa silloin kun on näitä koulutustilaisuuksia ja sitten edellyttää myös työntekijäkohtaista seurantaa siinä mielessä hämmästyttää että näin monimutkainen ja kallis järjestelmä on luotu

muistaakseni kunnallisvaaleissa kun on kymmeniätuhansia ehdokkaita niin ne jotka tulevat valituiksi valtuustoon tai varalle joutuvat tekemään ilmoitukset valtiontalouden tarkastusvirastoon vaikka heiltä ei vaadita yhtä laajaa ilmoitusta kuin niiltä joilla on enemmän rahaa käytössä

mutta kuinka monta kertaa meidän täytyy euroopan tulipaloja sammuttaa suomalaisten veronmaksajien rahoilla ennen kaikkea kun näyttää siltä että nämä tukipaketit päinvastoin ovat nostaneet liekkejä vielä korkeammalle ja meillä ei ole mitään näkyvissä siitä että euroopan ongelmat olisi ratkaistu

toteaisin että näitä kohtuuttomia eläke etuja on suomessa paljon enemmän kuin monissa muissa valtioissa joissa näitä korkeampia eläketuloja voidaan leikata eli ei pääse syntymään sellaisia suuria eläkehuippuja joillekin henkilöille lainsäädännön johdosta joten tältä osin suomessa olisi syytä kehittää lainsäädäntöä kohti ruotsalaista ja keskieurooppalaista mallia

tällaiset työsopimukset voivat olla esteenä niin että työntekijältä evätään työttömyysturva vaikka töitä ja palkkatuloja ei oikeasti ole

kun mietitään sitä että kaikki asumisen kustannukset elämisen kustannukset ovat nousseet merkittävällä tavalla ja vielä kun nämä viimeisimmät korotukset tulevat voimaan niin ei ihmisillä ole kohta enää varaa asua

toivon että vammaisille pystytään järjestämään työtä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja heidän asumisolosuhteensa olisivat laadukkaat ja esteettömät lähipalvelut olisivat todellisuudessa mahdollisimman monen ulottuvilla

se on minusta keskeinen epäkohta meidän yhteiskunnassa kun ajatellaan että lautamiesten täytyisi ehdottomasti olla täysin objektiivisia siinä tehtävässään mutta sitten jos he kuitenkin käytännön elämässä ovat hyvin aktiivisesti mukana poliittisessa toiminnassa siellä paikallistasolla siinä hyvin helposti tulee sitten ongelmia eteen kun aletaan tuomita vaikka toisten puolueitten jäseniä tai muuten sellaisia henkilöitä joihin haluaa erilaisia kaunoja purkaa

tässä tilanteessa on hyvin perusteltua että eri tahot ryhtyvät pikaisesti toimenpiteisiin jotta kansainvälisen ja kotimaisen talouden ennustaminen kehittyisi nykyistä paremmaksi

on paljon pienituloisia kansalaisia eläkeläisiä erityisesti samaten työttömiä ja opiskelijoita jotka joutuvat maksamaan tätä ylimääräistä kiinteistöveroa vaikka heillä ei olisi maksukykyä

toivon että valmiita rakenteita ja organisaatioita myös uudistusten yhteyksissä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon

niitä on lykätty kolmella vuodella ja varmaan vielä tulee lisäaikaa ja sen jälkeen tulee suuri romahdus

kun yleisradio on verovaroin toimiva julkisen palvelun yhtiö niin tämä on hyvin merkillinen käytäntö mikä sinne on pesiytynyt ja ilmeisesti aihe ei ole ollut hallintoneuvoston tiedossa

kun puhutaan yleensä näistä suurituloisista olivat he sitten eläkeläisiä palkansaajia keitä hyvänsä niin kaikista nopein keino puuttua tällaiseen epäoikeudenmukaiseen ansaitsemista soon suomessa on se että lisätään valtion tuloverotuksen progressiota siten että verotetaan ihan entiseen malliin enemmän niiltä joilla on sitä maksukykyä

nyt jo monet asiantuntijat ovat todenneet kuinka kreikka jossain aikataulussa irtaantuu tavalla tai toisella eurosta

työryhmä päätyi äänestyksen jälkeen esittämään kampanjakattoja mutta valitettavasti sitten kun tämä työryhmän mietintö ja hallituksen esitys olivat johtavien hallituspuolueitten käsittelyssä niin nämä kampanjakatot oli sieltä riisuttu pois johtuen siitä että kokoomus ja rkp niin tiukasti vaativat sitä että ei kampanjakattoja vaan edelleen suuri raha saa ratkaista vaalien tuloksen

kysyisinkin hallintoneuvoston puheenjohtajalta onko hän tietoinen näistä nollasopimuksista ja jos on niin mitä ongelmalle tehdään jotta työntekijöiden oikeudet tulisivat kohtuullisemmiksi

sitten vielä lisäksi tässä on ongelmana se että tämä vähennys tulee aiheuttamaan suuren lommon yhteisöverotuottoihin

olen sitä mieltä että lautamiehet pitäisi valita muin syin kuin poliittisen puolueen jäsenyyden perusteella koska tärkeintä on se että kansalaiset voivat luottaa siihen että lautamiehet hoitavat puolueettomasti tehtävää eivätkä syrji eivätkä suosi ketään poliittisen näkemyksen perusteella

perussuomalaiset kannattavat kyseessä olevan lisätalousarvioehdotuksen hyväksymistä ja toivovat sen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti edistävän venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua suomessa

valitettavasti keskustapuolueen johdolla siihen mentiin ja nyt tällä uudella hallituskaudella myös sosialidemokraatit ovat lähteneet mukaan yhdessä kokoomuksen kanssa jatkamaan tätä tukipakettipolitiikkaa ja hämmästyttävää on että vasemmistoliitto on lähtenyt mukaan

jos ja kun tulee lommoja näihin verotuottoihin niin sitten joudutaan ne puuttuvat tulot hakemaan muualta

siitähän on kaiken kaikkiaan kysymys että niiden osalta jotka tienaavat enemmän ihan me voimme täällä eduskunnassa vuosittain näitä verolakeja siten säätää että nämä suurituloiset eläkeläiset ynnä muuta

sitten samanaikaisesti samalla tavalla hoidetaan ammattimaisten vaalien edellä on kavalin europarlamentti on musikaali on jo tultu alas tullaan vain eduskuntavaalien europarlamenttivaalien kampanjatarkastukset elikkä siinä mielessä pitäisi enemmän viranomaisten resursseja suunnata suurten kampanjoiden tarkastamiseen

se oli erittäin valitettavaa että nämä kampanjakatot poistettiin hyvästä työryhmän mietinnöstä ja sitten hallituksen esityksestä joka tänne eduskuntaan tuli

toivoisin että jatkossa pyrittäisiin säilyttämään ne periaatteet että verotus olisi mahdollisimman yksinkertaista ja ennakoitavaa

olen tyytyväinen siihen että perussuomalaisten edustajat ovat esittäneet että hallituksen kohtuuton esitys hylätään ja sillä tavalla ei rokoteta kansalaisia tällaisilla uusilla lisäveroilla

ryhmät maksavat sitten maksukykynsä mukaan eikä sitten peritä niiltä kansalaisilta joilla on hyvin pienet tulot tasaveroja kuten nyt tässä hallitusohjelmassa ja budjettiesityksessä tapahtuu eli kaikenlaisia valmisteveroja kerätään henkilöiltä joilla on erittäin pienet tulot

mutta näinhän se on että kun hallitukseen kovasti halutaan vaalien jälkeen niin silloin ollaan valmiita syömään kaikki aatteet ja periaatteet

kuinka tahansa niin nyt tarkastusvaliokunta on päässyt käsittelemään useampia kertomuksia joissa valtiontalouden tarkastusvirasto on käynyt läpi näitä eri vaaleja

vastaava kansalaisaloite on vireillä myös eu tasolla jolloin allekirjoituksia vaaditaan paljon enemmän

tämä ei ollut sitten kynnyskysymys enempää vasemmistoliitolle kuin sosialidemokraateille jotka halusivat hallitukseen hinnalla millä hyvänsä

kaikissa näissä tarkastusviraston kertomuksissa on tullut esille se että heillä ei ole mahdollisuutta nykylain perusteella saada vertailutietoja kolmansilta tahoilta

tästä tasaveromallista on muiden muassa professori niskakangas juuri eilen illalla todennut että tämä on ihan selkeä nykyisen hallituksen linjaus että tasaverokehitystä on edistetty suomessa

edustaja vähämäki otti puheenvuorossaan erinomaisesti esille sen että nyt on tapahtumassa suuri omaisuuden uusjako euroopassa

arvoisa puhemies

tällaiset aloitteet tuntuvat hämmästyttäviltä sillä ne ovat niin kaukana tavallisesta kuntalaisen tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista liittyen yhteisten asioiden hoitamiseen esimerkiksi kuntalaisen omassa asuinkunnassa

eli valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävä painottuu lähinnä siihen että he seuraavat sitä että ilmoitusvelvollisuutta on noudatettu ja muodolliset pykälät tulee täytettyä mutta he eivät pääse kuitenkaan tarkastamaan ilmoitusten oikeellisuutta puhumattakaan että pääsisivät pyytämään sanomalehdiltä tai mediatalolta ylipäätänsä tositteita joita voisivat sitten vertailla näihin tiettyihin vaalikampanjoihin niiden kustannuksiin että ovatko ne oikeita ja uskottavia

kun olen keskustellut yrittäjien kanssa näistä verotusasioista niin hyvin usein tulee esille sellainen näkökulma että jos verotukseen tehdään muutoksia niin niitä täytyisi tehdä harvoin ja sitten niiden pitäisi olla pitkäaikaisia ennakoitavia

meillä on puhtaita vesistöjä puhdasta luontoa ja sen varaan ovat lukuisat matkailualan yrittäjät investoineet suuria summia

mutta silloin oli kuitenkin puhetta kun emme kuunnelleet asiantuntijoita kun kokoonnuimme että kaikkein suurimpiin epäkohtiin tullaan sitten jatkovalmistelussa puuttumaan viimeistään valiokuntakäsittelyn aikana

hallituksen esitys on erittäin kannatettava ja toivonkin että ne tavoitteet joita siinä on asetettu myös saavutetaan

samaten kun ajatellaan tätä talvivaaran aluetta ja niitä vesistöjä joita siinä lähiseuduilla on siellä on hyvin paljon omistusasuntoja kesämökkejä joiden arvot tulevat romahtamaan tämän katastrofin vuoksi

tämmöinen mitätön muutos aiheuttaa paljon virkamiestyötä ja sitten tiedotusta muutoksesta kentälle lukuisille yrittäjille

harmaa talous ja siihen liittyvä rikollisuus on kasvanut meidän yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana

on järkyttävää kuinka nämäkin suomalaiset henkilöt joutuvat vastuuseen heikkojen euromaiden lainoista

se mahdollistaa niinkin epädemokraattisia käytäntöjä että kuntavaalien tulos ei toteudu käytännössä kun kunnissa neuvotellaan ja jaetaan kunnallisia luottamustehtäviä kuntavaalien jälkeen

tarkoitus on että niihin nyt valiokuntakäsittelyssä paneudutaan kuuntelemalla asiantuntijoita

edustaja zyskowicz merkittävän hallituspuolueen pääministeripuolueen edustajana voisi pitää huolen siitä että suomalaisella poliisilla olisi riittävästi virkoja sillä olisi riittävästi toimipaikkoja ympäri maata myös suurten kaupunkien ulkopuolella jotta he voivat tehdä sitä työtä rikollisuuden torjumiseksi

mutta sitten kysyisin sellaista asiaa että kun huomasin että ahvenanmaalaiset on vapautettu kokonaan tästä yle maksusta niin mihin se perustuu

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

niissä pidetään tämän organisaation perustamista hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja niissä otettiin myös huomioon niin kehitysmaat kuin kehittyneetkin maat joihin pitää saada laadukasta koulutusta ja tutkimustietoa korruptiosta ja sen ehkäisystä

onko pohdittu sitä kuinka näille kansalaisille ja yrittäjille korvataan se että heidän omaisuutensa on menettänyt suuren osan arvostaan

eli tämä vertailutietojen puute on selkeä epäkohta joka nyt on jäänyt tähän lainsäädäntöön

se olisi selvä huojennus niille henkilöille jotka harkitsevat yrittäjyyttä ja se varmasti myös kannustaisi lukuisia yksinyrittäjiä lähtemään yrittäjyyden tielle koska arvonlisäveron laskeminen ja kuukausittain tilittäminen aiheuttaa aika paljon ylimääräistä työtä pienyrittäjille

olen oikein tyytyväinen perussuomalaisten vastalauseeseen joka on jätetty valtiovarainvaliokunnassa

nykyisin ne eivät päätä juuri mistään sillä niiden päätöksentekovaltaa on delegoitu kunnanhallitukselle ja kunnan johtaville virkamiehille jotka useimmiten on valittu poliittisin perustein

olemme todella saaneet nyt tässä vastalauseessa tuoda omat näkemyksemme esille eli vastustamme kriisimaille annettujen lainojen maksuaikojen pidennystä ja hätälainojen korkojen leikkausta

on erittäin huolestuttavaa että samanaikaisesti kun hallitus leikkaa poliisin määrärahoja ja heikentää organisaatiota järjestäytynyt rikollisuus levittäytyy ja verkostoituu valtakunnallisesti tiiviimmin ja tiiviimmin

mehän tiedämme että esimerkiksi kehitys

en kehity

kehitysapuvaroja menee hyvin paljon korruptioon ja kaikki keinot väärinkäytösten ehkäisemiseksi täytyy ottaa käyttöön jotta ongelmiin voidaan puuttua

arvoisa puhemies

esimerkiksi kaikkien toimielinten kuten kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen lautakuntien johtokuntien yhtiöiden hallitusten ja niin edelleen

suuri raha ei saisi koskaan ratkaista minkään vaalien lopputulosta

teillä on erittäin järkeviä kriminalipoliittisia linjauksia joita saamme tuon tuosta tässä suuressa salissa kuulla

transparency finland lausunnossaan korosti tutkijoitten riippumattomuutta samaten tutkijoitten työsopimuksia joiden pitäisi olla riittävän pitkäaikaisia jotta pystytään varmistamaan se että organisaatio voi toimia itsenäisesti eikä tutkijoilla ole pelkoa siitä että työsopimukset päättyvät jos ikävää tietoa tulee julkisuuteen

perussuomalaiset eivät iloitse maailmantalouden huolestuttavasta tilasta tai kreikan ja muiden vaikeuksissa olevien euromaiden yhä heikentyvästä tilanteesta

toivonkin että kun lähdemme tarkastusvaliokunnassa ilmaisemaan käsitystämme siitä kuinka tätä vaalirahoitusvalvontaa tulee jatkossa kehittää pääsemme myös esittämään muutoksia siinä että tämä tarkastusviraston rooli tulisi vahvemmin esille ja että heillä olisi samanlaisia tiedonsaantioikeuksia kuin on verohallinnon työntekijöillä ja poliisilla silloin kun tekevät todella jotakin tarkastusta pistokokeen omaisesti

ihmettelen kuitenkin sitä miksi teidän oma puolueenne kokoomus joka on hallituksessa ollut hyvin pitkään ei tee mitään silloin kun näistä uudistuksista päätetään täällä eduskunnassa ja miksi kokoomus ei sitten vastusta jyrkästi näitä hallituksen esityksiä vaan olette edistämässä niitä

valtaa keskitetään suurille poliittisille ryhmille myös silloin kun jaetaan kunnallisten liikelaitosten osakeyhtiöiden yhdistysten säätiöiden ja niin edelleen

emme iloitse siitä että olimme oikeassa kun totesimme että muiden euromaiden velkojen takaaminen ei ole oikea lääke kriisin hoitoon

arvoisa puhemies

iloitsemme sitten kun euroopan päättäjät ja suomen hallitus ymmärtävät että on löydettävä muita keinoja ylivelkaantuneiden maiden tilanteen korjaamiseksi kuin nykyiset takausjärjestelyt

näihin pienpuolueet eivät pääsääntöisesti saa lainkaan ainuttakaan omaa edustajaansa vaikka heillä olisi kunnanvaltuustossa merkittävä määrä edustajia

käsittelyvaiheessa kuitenkin lakivaliokunnassakin kuullaan useita asiantuntijoita jotka aivan varmasti ovat näitä näkemyksiä ottaneet esille

tämän vuoksi on tärkeää tietää miten suuri osa lainsäädännöstämme saa alkunsa brysselissä ja mikä on suomen eduskunnan itsenäinen päätöksentekovalta

arvoisa puhemies

miksi teidän puolueenne ei kuuntele näitä asiantuntijoita ennen kuin näitä katastrofaalisia kriminalipoliittisia muutoksia ja löysennyksiä roistojen eduksi tehdään

soinin tekemää hylkäysesitystä

toisin kuin monet poliitikot mukaan lukien pääministeri katainen ovat aiemmin väittäneet ei euroalueen talouskriisiä ole onnistuttu patoamaan tukipakettien avulla

tilatukilaki on tyypillinen eu järjestelmän tuottama ratkaisu jossa suomen maatalouden erityisolosuhteita ei tarpeeksi oteta huomioon

heillä pitäisi olla mahdollisuudet saada vertailutietoja näiltä mediataloilta ja muilta tahoilta niin että pystyvät sitten olemaan vakuuttuneita siitä että tiedot joita heille on ilmoitettu ovat oikeita

meillä suomessakin on rakenteellista korruptiota ja sen yksi ilmenemismuoto ovat poliittiset virkanimitykset joista tuon tuosta joudumme lukemaan uutisia

toivottavasti aitoa demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista pyritään jatkossa edistämään enemmän myös käytännön tasolla ja kaikissa kunnissa

päinvastoin on käynyt

kriisikokous on seurannut toistaan ja koko euroalue on tullut entistä pahemmin vedetyksi mukaan taloutensa huonosti hoitaneiden maiden aiheuttamaan sotkuun

tämä myös vaikuttaisi siihen että kuntalakiin tehtäisiin suomessa sellaisia muutoksia jotka todella edesauttavat aidon demokratian toteutumista

poliittisia virkanimityksiä tapahtuu kunnissa valtion sektorilla

kauhistuttavinta tilanteessa on se että väliaikaiset takauskäytännöt jotka eivät ole toimineet ollaan muuttamassa evmn myötä pysyviksi

nyt kiinnostaisi tietää mikä on totuus

lisäksi vakuutusyhtiöt ilmarinen varma ja keva on jaettu siten että ne ovat kokoomuksen sosialidemokraattien ja keva keskustapuolueen hallussa

kysynkin pääministeri kataiselta

sekä kreikan oman talouden että koko euroopan kannalta olisi alusta alkaen ollut parempi että kreikka olisi joutunut velkajärjestelyyn

tämä on erittäin valitettavaa että poliittisia virkanimityksiä suomessa yleisesti suositaan koska silloin kun käytetään poliittisia virkanimityksiä niin parhaat hakijat eivät edes hakeudu näihin tärkeisiin tehtäviin koska he tietävät että heillä ei ole mahdollisuutta tulla valituiksi jos ovat sitoutumattomia ja sitten kun etukäteen on tiedossa että joku paikka kuuluu tietylle puolueelle niin se on yhteiskunnallisesti myös hyvin kallista että parhaat voimat eivät ole johtamassa keskeisiä yhtiöitä ja kunnallisia organisaatioita

kun nyt näyttää yhä todennäköisemmältä että velkajärjestely on joka tapauksessa edessä ennen pitkää pahentaa vääjäämättömän lykkääminen vain tilannetta

pääministeri katainen on oikeassa siinä että maailmantalouden lähitulevaisuus ei näytä ruusuiselta mutta hänen johtopäätöksensä ovat virheellisiä

arvoisa herra puhemies

olemme keskustelleet eduskunnan tarkastusvaliokunnassa lukuisia kertoja näistä valtion ict hankkeista

juuri nyt kun laman uhka kasvaa ja euroopan velkakriisi uhkaa riistäytyä käsistä suomen on pidettävä kynsin ja hampain kiinni itsenäisestä päätöksenteostaan

vaikuttaa siltä että yksityiset konsulttifirmat pääsevät merkittävällä tavalla rahastamaan valtiota koska näillä yksityisillä firmoilla on monopolijärjestelmiä rakentaa ja myös myydä niihin kaikenlaisia lisäosia niin kuin nyt varmaankin tämä lapsilisäuudistus tulee vaikuttamaan sillä tavalla

tämä on hyvä konkreettinen esimerkki siitä kuinka julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön liittyy suuria riskejä ja ongelmia

suomen osallistuminen tukipaketteihin ei estä kriisiä mutta lisää huomattavasti suomalaisten veronmaksajien kärsimiä tappioita

kun käytetään kasvotonta julkista rahaa ja sitten suuri asiantuntemus on tietyillä yksityisillä yrityksillä käy helposti sillä tavalla että julkinen sektori ja sen edunvalvojat maksavat ja yksityinen sektori pääsee rikastumaan

toivonkin että kun tällainen kansainvälinen korruptionvastainen akatemia perustetaan sitä kautta saamme informaatiota myös tänne suomeen ja täällä myös järjestetään koulutusta jossa otetaan huomioon nämä rakenteelliset asiat ja ongelmat mitä meillä on suomessa liittyen näihin poliittisiin virkanimityksiin jotka sinänsä ovat myös perustuslain vastaisia sillä suomessa perustuslain mukaan taito kyky koeteltu kansalaiskunto ovat niitä perusteita joiden nojalla virkoihin pitäisi kaikki nimitykset suorittaa

mikä pahinta euroeliitti pyrkii painostamaan meidät järjestelmään jossa osa kriisirahoituksesta tehdään määräenemmistöpäätöksin

erityisesti kun täällä on käsitelty näitä kansalaisten perusturvaan liittyviä asioita eli toimeentulotukiasioita joita käsitellään jopa vuosikaupalla niin se on hirveän suuri ongelma niille joilla menee huonosti

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen hallitus on siirtänyt suomen itsenäistä päätöksentekovaltaa brysseliin enemmän kuin yksikään toinen hallitus sitten paavo lipposen päivien

tämä tarkoittaa selkokielellä sitä että jatkossa meidät suomalaiset pannaan rahoittamaan italiaa ja espanjaa sekä saksan ja ranskan pankkitukia jopa vastoin suomen eduskunnan tahtoa

on menetetty satoja miljoonia euroja verorahoja hankkeisiin jotka eivät ole tuottaneet mitään hyvää suomalaisille veronmaksajille niille jotka oikeasti tarvitsisivat kunnon terveydenhoitopalveluita

euroopan unionissa on jo ennestään paljon liittovaltion piirteitä

kun ajatellaan kuntataloutta tällä hetkellä niin ei kovin hyvältä näytä tällä sektorilla kun kunnat joutuvat leikkaamaan tulevaisuudessa myös henkilöstömenoista

keskityttäessä suomen vaatimiin vakuuksiin on vähemmälle huomiolle jäänyt ylivelkaantuneiden maiden oma vastuu talouksiensa hoidosta

tämä hallituksen esitys on kannatettava ja toivon mukaan tämä uudistus myös lisää suomessa tietoisuutta siitä että meillä on rakenteellista korruptiota ja siitä millä tavalla me pystymme sitä kitkemään täällä omassa maassa

toivottavasti tästä otetaan opiksi

arvoisa puhemies